nyt käsittelemme myös toista lisätalousarviota ja siinä ollaan yksityistämässä destiaa

arvoisa puhemies

nyt esillä on kaksi lakia toinen valmistavasta opetuksesta ja katson että se on hyvä lakiesitys ja olemme sitä tukeneet

puhuttiin ensin niskalenkistä markkinavoimista sitten juhlittiin pankkien stressitestejä ja lopuksi luvattiin olla tiukkoina irlanti neuvotteluissa

oletteko te valmis palauttamaan varallisuusveron jonka edellinen hallitus poisti

eli jokaisella ihmisellä olisi oikeus työmarkkinatukeen työttömänä

kiitos arvoisa puhemies

toki olen sen verran kokenut puhuja myös ilman tätä mikrofonia että vaikka vähän hälyä onkin niin tarvittaessa ääni kantaa yli suurienkin joukkojen

arvoisa puhemies

kun katsoo tätä verokokonaisuutta niin meillä oli kaksi keskeistä kynnyskysymystä jotka toimme ennen vaaleja ja vaalien jälkeen esille

joka kerta on jäänyt pelkkää tyhjää käteen

arvoisa rouva puhemies

kyllä yhteiskunnalla näin keskeisessä asiassa kuin siltojen ja teiden rakentamisessa pitää olla oma rooli toisaalta tasapainottaa markkinoita ja samalla pitää huolta laadusta ja tasosta

senkö vuoksi että kokoomuslaiset johtajat ovat ilkeitä

pohjoismaiden neuvoston kööpenhaminan sihteeristön suunnitelmien mukaan suomenkielistä käännöstoimintaa supistettaisiin vielä nykyisestäkin

arvoisa puhemies

marraskuussa neuvosto tapasi lisäksi duuman liittoneuvoston ja luoteis venäjän parlamentaarisen yleiskokouksen edustajia perinteisessä yhteiskokouksessa joka pidettiin neuvoston istunnon yhteydessä

mitä valmisteluja teillä on työajan lyhentämisestä työajan jakamisesta reilummasta työntekijäpolitiikasta esimerkiksi saksan mallin mukaan jossa töitä jaetaan kurzarbeit mallilla

istunto järjestettiin tukholmassa viime lokakuun lopulla ja olemme koonneet sen tulokset ja muun viime vuoden toimintasuunnitelman mukaisen työn nyt käsiteltävään kertomukseen

vai voisiko se johtua siitä että kuntien taloudellinen tilanne on niin heikko että niiden on pakko tehdä leikkauksia koska valtio ei anna riittävästi tukea

jos yksityisille yrityksille annetaan mahdollisuus hallita totaalisesti näitä yhteiskunnan kannalta merkittäviä markkinoita se merkitsee hintojen nostoa ja sen vuoksi isompaa laskua valtiolle ja kunnille meille veronmaksajille

sen puolesta me teemme töitä en tiedä minkä puolesta te teette töitä

arvoisa puhemies

pohjoismaiden neuvosto on jo muutaman vuoden ajan luonut yhteyksiä valkovenäläisiin poliitikkoihin muun muassa järjestämällä seminaareja joihin on osallistunut maan parlamentin ja opposition edustajia

lukuisista ponnistuksista huolimatta emme ole onnistuneet saamaan varsinkaan tanskalaisia kollegojamme ja virkamiehiä käsittämään että tanskan kielen ymmärtäminen on meille suomalaisille äärimmäisen vaikeata lähes yhtä vaikeata kuin heille suomen kielen ymmärtäminen

aikaisempien vuosien keskustelun pohjalta ja toivomusten mukaisesti olemme supistaneet kertomuksen mahdollisimman lyhyeen muotoon eikä sitä siksi voi pitää täydellisenä hakuteoksena pohjoismaiseen yhteistyöhön

jos käy tutustumassa todellisuuteen työmailla voi nähdä sen että vaikka täällä sanotaan että kaikki on tehty harmaan talouden estämisen eteen todellisuus on aivan toinen työmailla siellä erityisesti mutta myös palvelualoilla käytetään häikäilemättömästi hyväksi meidän heikkoa lainsäädäntöä siihen että veroja kierretään

valitettavasti tosiasia on se että pienituloiset monesti joutuvat etsimään niitä punaisia hintalappuja ruokakaupassa ja silloin jää kotimaisuus toiselle sijalle

tähän puuttui myös keskustan varapuheenjohtaja kansanedustaja antti rantakangas perjantaina puheenvuorossaan

neuvottelujen tuloksen sisältöä koskeva pääministeri kiviniemen harhautusyritys oli taitava

arvoisa rouva puhemies

järjestyksessä neljäs seminaari pidettiin maaliskuussa minskissä ja asialistalla olivat eun itämeri strategia sekä pohjoismainen malli

oleellinen asia tässä on se että kun kelamaksut poistettiin ennen muuta suurimmilta yrityksiltä silloin te valtiovarainministeri katainen lupasitte tämän eduskunnan edessä ja sanoitte että tätä kelamaksun poistoa ei maksateta tavallisilla ihmisillä

pääministeri sipilä te toistatte koko ajan sitä että ratkaisun pitää olla maanantaina valmis yhdessä itse asiassa suomen historian suurimpia työmarkkinaratkaisuja

tämä tilanne tulee vain pahenemaan ensi vuonna kun työttömiltä eläkeläisiltä ja opiskelijoilta leikataan indeksejä joilla korvataan ruuan hinnan nousua

valtioneuvoston tiedotteesta sai sen kuvan että hallitus oli onnistunut torjumaan muiden yritykset kasvattaa meidän suomalaisten tukea euroopan ongelmamaille

seminaarien tarkoituksena on tukea valko venäjän demokratiakehitystä edistämällä osapuolten sekä pohjoismaisten ja balttilaisten poliitikkojen välistä yhteispuhelua

huippukokouksessa johon osallistuivat pääministerit ja oppositiojohtajat visioitiin pohjoismaiden aseman tehostamista ja kehittämistä eu yhteistyössä

edelleenkin meille lähetetään suuri määrä tanskankielisiä kokousasiakirjoja

nyt tarvittaisiinkin toimia joilla aidosti puututtaisiin ylisuuriin ryhmäkokoihin

arvoisa puhemies

esimerkiksi viime viikon valiokuntakokousten suomenkieliset esityslistat tulivat jäsenille pahimmassa tapauksessa kokousta edeltävänä päivänä

siitä kärsivät suomalaisduunarit siitä kärsivät ulkomaalaiset työntekijät joille ei makseta sellaisia palkkoja kuin kuuluu siitä kärsivät rehelliset suomalaiset yrittäjät ja ennen muuta siitä kärsimme me kaikki veronmaksajat

mutta alkuperäinen kysymys koski ruuan hintaa ja on arvioitu että yksi keskeinen syy siihen miksi meillä on niin paljon kalliimpi ruoka kuin muualla euroopassa on kaksi isoa kaupparyhmää s ryhmä ja k ryhmä jotka käytännössä hallitsevat koko ruokakauppaa

jos peruskouluväeltä opettajilta vanhemmilta muulta henkilökunnalta kysytään mikä on suurin ongelma keskeisin ongelma peruskouluissa niin nimenomaan liian suuret ryhmäkoot nousevat esille

se joka tuon tiedotteen laati ansaitsee kunnian kaunokirjallisesta luovuudesta

jos ajatellaan näitä pakottavia lakeja joilla te haluatte viedä pienipalkkaisilta sairaanhoitajilta palomiehiltä poliiseilta sunnuntailisät ja haluatte että ihmisillä ei ole varaa sairastaa niin näiden lakien käsittely kestää varmasti vähintään vuoden

kelamaksun poistoa ei ole kerätty teollisuudelta ja yrityksiltä niin kuin te täällä lupasitte ympäristö ja energiaveroina vaan se on laitettu tavallisten ihmisten pienituloisten keskituloisten työssäkäyvien ja eläkeläisten maksettavaksi

nyt varapääministeri katainen teillä on vaara sortua niin että teiltä menee samalla lailla uskottavuus kuin pääministeri vanhaselta kansan silmissä

lauantaipäivän kuluessa meille kuitenkin muodostui asiasta varsin toisenlainen kuva kuin mitä pääministeri halusi suomalaisille viestittää

arvoisa puhemies

olisi kohtuullista että suomennetut asiakirjat tulisivat viimeistään viisi arkipäivää ennen kokouksia

jos annetaan miljardien valua rikolliseen harmaaseen talouteen niin ei tietenkään ole varaa

ministeri ihalainen on pyrkinyt viemään eteenpäin lainsäädäntöä jolla pystyttäisiin purkamaan tätä ruuan hintoja nostavaa keskittymistä

ja kun huomautettiin että sairaanhoitajat kärsivät erittäin paljon näistä palkanleikkauksista niin salin oikea laita nauroi täällä

neuvoston viime vuoden presidentti joka toki hyvän pohjoismaiden neuvoston presidentin kykyjen mukaan osaa myös suomea sinikka bohlin korosti että vaikka kansallisilla parlamenteilla on eu työssä avainasema pohjoismaita yhteisesti kiinnostavia eu asioita voidaan käsitellä myös pohjoismaisesti

muutama viikko sitten suomessa vieraillut pnn ruotsalainen presidentti sinikka bohlin kertoi kokouksessaan suomen kielellä että myös ruotsalaisilla on vaikeuksia ymmärtää niin kirjoitettua kuin puhuttuakin tanskaa

miten esimerkiksi lämmityskustannuksiin voi vaikuttaa kaukolämpökerrostalossa asuva ihminen kun te sanoitte että voi vaikuttaa niihin

pohjoismaiden sopeutuminen ja osallistuminen aikaamme leimaavaan globalisaatiokehitykseen on siten sekä pohjoismaiden neuvoston että pohjoismaiden ministerineuvoston tärkeimpiä painopistealueita

voitko luvata että toimet auttavat siihen että keskittyminen vähentyy ja ruuan hintoja saadaan alas mikä helpottaa erityisesti pienituloisia

sanoitte että etuisuuksia korottamalla hoidetaan tämä lasku joka on energiaverotuksen kautta tullut

siihen että kampanjoilla on kampanjakatto siihen että vaalirahoituksesta ilmoitetaan etukäteen jo ennen vaaleja ja siihen että jokaisesta kampanjasta pitää tehdä kirjanpito jossa näkyvät tulot ja menot ja sitä kautta voidaan tarkistaa onko se kampanjakaton muotoinen

suuri kysymys on se miksi pääministeri kiviniemi ei kertonut reilusti tätä vaan puhui aivan muuta suomalaiselle medialle

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

eikö näin vakavassa tilanteessa hallituksen kannattaisi nyt panostaa siihen että saadaan hyvä ratkaisu eikä jääräpäisesti viedä todella huonoa ratkaisua eteenpäin

mitä vastaavia konkreettisia esityksiä esimerkiksi tilaajavastuulain tiukentamisen pankkitietojen avaamisen tai kovemmat sanktiot te tuotte hallitusneuvotteluihin työministerinä

työttömyysmäärärahoja leikattiin viime vuodesta tälle vuodelle ja työttömyys on entisestään kasvanut erityisesti pitkäaikaistyöttömyys

erityisesti norja on toivonut eun vihreiden ja valkoisten kirjojen käsittelyä pohjoismaiden neuvostossa mutta suomen valtuuskunnan lähtökohta on ollut se että siihen ei oikein ole mahdollisuuksia jo kokousaikataulusyistä

kysymykseni on pääministeri sipilälle

tästä on paljolti kiittäminen neuvoston ja ministerineuvoston yhteistä vuosikirjaa joka käsittelee pohjoismaiden välisen liittovaltion perustamista

meidän on ilmeisesti vaadittava että suomenkielisten kuten myös islanninkielisten asiakirjojen käännösten toimittaminen valtuuskuntaan riittävän ajoissa ennen kokouksia kirjataan pohjoismaisiin yhteistyösopimuksiin

työmarkkinatuki en kysy mistään muusta kuin työmarkkinatuesta

jos hallituksen tavoite olisi todella pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen ja työllisyyden parantaminen niin ensimmäisessä lisätalousarviossa pitäisi parantaa mahdollisuuksia työllistää ihmisiä luoda työpaikkoja

saksan liittokansleri angela merkel kertoi kokouksesta aivan toista kuin pääministeri kiviniemi

mitkä ovat ne konkreettiset asiat

nyt teillä varapääministeri katainen on mahdollisuus sanoa kyllä näille kaikille ehdotuksille minkä jälkeen meillä ainakin tulevaisuudessa olisi avoin ja rehellinen vaalikampanjointi

ovatko suomen palkkakustannukset pienempiä vai suurempia kuin näissä vertailumaissa

meillä ei ole lain kautta mitään sellaisia ohjausmenetelmiä joilla voisimme puuttua ylisuuriin luokkakokoihin

ongelma on se että yritykset eivät näytä voittojaan ja maksa veroja voitoistaan niissä maissa joissa voitot tehdään vaan ne erilaisilla yritysjärjestelyillä siirretään veroparatiiseihin

kirjan on kirjoittanut ruotsalainen yhteiskunnallinen keskustelija gunnar wetterberg ja se sai runsaasti mediahuomiota mutta ei välttämättä tukea niinkään paljon

pohjoismainen turvallisuuspoliittinen keskustelu sai sytykkeitä viime vuonna kun norjan entisen ulko ja puolustusministerin stoltenbergin selvitys pohjoismaiden ulko ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistämisestä julkistettiin helmikuussa

arvoisa puhemies

kysymys ei ollut tutkimushankkeesta vaan siitä että ministeriö edellisellä hallituskaudella sopi siitä että olympiakomitea tekee tämmöisen laajan urheilun muutos työn

arvoisa puhemies

siihen ei ole mitään eun painetta tai velvoittavaa puolta ja sitten samaan aikaan tehdään tätä työmarkkinaratkaisua jota hallitus haluaa kutsua yhteiskuntasopimukseksi

afganistanissa on käynnissä sisällissota jonka osapuolena suomi näissä isaf joukoissa on ja vasemmistoliiton mielestä sotilaallinen operaatio on syytä muuttaa siviilioperaatioksi mutta järjestelmällisessä hyvässä järjestyksessä ja sillä tavalla ettei tehdä mitään hätiköidysti

olen tyytyväinen että nyt tekin myönnätte että tämä on suuri uhka ja oli hienoa että sekä tasavallan presidentti että eduskunnan puhemies nostivat valtiopäivien avajaisissa tämän esille

tämä on kohtuuton tilanne veronmaksajille me menetämme valtavan määrän verotuloja mutta myös yrittäjille jotka maksavat tunnollisesti veronsa suomeen

merkelin mukaan tätä ei tarvitse tehdä välittömästi mutta tukipaketti kasvaa

tarkastelussa ovat muun muassa sotilaiden ja siviilien yhteistoiminnan tehostaminen kriisinhallinnassa ilmavalvonnan yhteistyö olemassa olevien satelliittipalveluiden hyödyntäminen tietoturvallisuus ja ulkoasiainhallintojen yhteistyö

harmaan talouden vastaisen työn ja veroparatiisien kuriin laittamisen pitäisi olla aivan ykkösasia niin suomessa kuin euroopassa

mutta paljon oleellisempaa on se että täältä eduskunnasta tulee selvä viesti ja selvät keinot puuttua ylisuuriin opetusryhmiin

suomen valtuuskunta on keskittynyt toimintavuoden aikana erityisesti rajaesteisiin ja pohjoismaiseen budjettiin sekä neuvoston ja ministerineuvoston tiedotustoimintaan johon toivottiin suomalaisten jäsenten parempaa näkyvyyttä

siinä yhteydessä oli kyllä myös tutkimusta ja olen julkisestikin todennut että se oli valitettavaa että se tutkimus ei täyttänyt tieteellisiä kriteereitä ja siitä ei ole saatu esimerkiksi ministeriöön kirjallista materiaalia

arvoisa puhemies

iso kysymys on se että nuoret saavat oikeita töitä töitä joista saa oikeaa palkkaa palkkaa jolla tulee toimeen

jälkimmäinen on vastaus

tämä saataisiin kuriin sillä että otettaisiin käyttöön maakohtainen kirjanpito eli voitot pitää näyttää siinä maassa jossa ne tehdään ja maksaa niistä verot

mutta mitä tekee hallitus

silloin tehtiin hyvin laaja ja huolellinen tutkimus jossa kaksi korkeinta nuorisopuolen virkamiestä selvitti kaikilla keinoilla mitä oli käytettävissä sen onko näissä poliittisten nuorisojärjestöjen jäsenmäärissä ilmaa